eli voidaan ajatella että senkin lain kohdalla tullaan mielenterveyspalveluissa menemään tämän hallituksen aikana askel eteenpäin suhteessa aikaisempaan

on tietysti totta kuten opposition vastalauseessa todettiin ja kuten tässä valiokunnan omassakin lausunnossa sanotaan että omavastuuosuus on suuri pienituloisille mutta sen vuoksi valiokunta nimenomaan tähdentääkin että omavastuun korvaamisen toimeentulotuesta pitäisi olla yhtäläinen käytäntö kaikkialla maassa

käsittääkseni pääsääntöisesti toimeentulotuessa tullaan nimenomaan vastaan näitä mielenterveyspotilaita suhteessa omavastuuseen mutta valiokunta tosiaan toivoo että näin tehtäisiin kaikkialla maassa

se olisi juuri sitä kaukokatseista talouspolitiikkaa jota tässäkin lamatilanteessa kannattaisi tehdä

arvoisa puhemies

tämä yliopistolain käsittely perustuslakivaliokunnassa ja sivistysvaliokunnassa ei ole ollut mikään helppo prosessi

ministeri ihalainen kerroitte että työ ja elinkeinoministeriössä toimii tämmöinen työryhmä jonka tehtävänä on pohtia sitä miten itsensä työllistävien ja silpputyöläisten asemaa voitaisiin parantaa mutta olisi kiinnostavaa tietää mitä itse ajattelette mitkä olisivat ne toimenpiteet joihin pitäisi pyrkiä

ja sen vuoksi että nyt tähän on päästy haluan kiittää lämpimästi meidän valiokuntamme puheenjohtajaa ja valiokuntamme jäseniä siitä että käsittely valiokunnassa on tapahtunut hyvässä hengessä ja hyvässä keskusteluyhteydessä

esimerkiksi erilaiset järjestöt ovat toivoneet järjestöille kanneoikeutta sen vuoksi että pätkätyöntekijöiden on paljon vaikeampi puolustaa omia oikeuksiaan kuin vakityösuhteessa olevien ja toisaalta heillä ei myöskään ole välttämättä sellaisia lainsäädännöllisiä oikeuksia kuin muilla

tässä valiokunnan mietinnössä on otettu huomioon iso osa myös vihreiden esittämistä vaatimuksista ei toki kaikkia mutta riittävästi voidakseni todeta että vihreiden kädenjälki näkyy tässä lain lopputuloksessa sen ratkaisevissa kohdissa riittävästi

tahtoisin myös tietää mitä kuuluu sille hallitusohjelman kirjaukselle jossa luvataan parantaa palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitusta koska se on hirveän tärkeää jos ajatellaan että halutaan poistaa näitä työllistymisen esteitä ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia yhdistää työelämää ja perhe elämää esimerkiksi yksinhuoltajat tai jos halutaan parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä töitä

ja oma näkemykseni on se että tämä laki on nyt parantunut aivan huomattavasti siitä lähtökohdasta josta liikkeelle lähdettiin

tämä käsillä oleva budjettiesitys on todellakin huolestuttava nimenomaan pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta ja ilmoitankin tässä yhteydessä että vihreä eduskuntaryhmä on tänään päättänyt että tulemme jättämään hallitukselle välikysymyksen koskien nimenomaan pienituloisten eläkkeensaajien asemaa

opetusministeriössä valmistellussa lakiehdotuksessa hallituksen jäsenistä puolet olisivat olleet ulkopuolisia samoin hallituksen puheenjohtaja mikä olisi antanut ulkopuolisille lain mukaan valmiin enemmistöaseman

hallituksen päätösten seurauksena suuri osa niistä eläkeläisistä jotka nyt sinnittelevät juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella tulee putoamaan köyhyysrajan alapuolelle

kun ulkopuoliset ovat vähemmistössä laki täyttää perustuslain määräämän yliopiston itsehallinnon vaatimuksen jolla turvataan tieteen taiteen ja opetuksen vapaus

erityisesti huolestuttavaa on se että hallitus romuttaa eläkkeensaajien asumistuen siirtämällä eläkkeensaajat yleiseen asumistukeen ja tällä tavalla heikentää erityisesti kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa

yliopistot voivat itse päättää haluavatko kasvattaa ulkopuolisten määrää hallituksessa vai pitää enemmistövallan yliopiston sisäisillä jäsenillä

ja tämä on raskauttavaa siitä syystä että hallitus tulee tekemään eläkkeensaajien asemaan monia yhtäaikaisia heikennyksiä joiden yhteisvaikutusta hallitus ei ole millään tavalla arvioinut

perustuslakivaliokunta katsoi käsittelyssään että sama perustuslaissa määrätty yliopiston autonomia joka koskee julkisoikeudellisia yliopistoja koskee myös säätiöyliopistoa ja sen päättävien elinten kokoonpanoa

katsoimme että säätiöiden säännöt tulee muuttaa uuden yliopistolain mukaisiksi niin että ne vastaavat perustuslain vaatimuksia yliopistojen itsehallinnosta

sivistysvaliokunnassa mietintöön tuli kirjatuksi että laissa mainittujen yliopistoyhteisöryhmien mahdollisimman tasainen edustus yliopistokollegiossa vahvistaa yliopiston sisäistä demokratiaa samoin kuin se että kollegion puheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus yliopiston hallituksen kokouksissa

sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan yliopistoille on taattava riittävä perusrahoitus siten että jokaisen tieteenalan rahoitus turvataan siis myös niiden joilla ei ole mahdollisuutta hankkia ulkoista rahoitusta

jatkossa eduskunnan on seurattava kaikkia uuden yliopistolain aiheuttamia muutoksia myös epäkohtia jotta ne voidaan ottaa huomioon tulevissa lakimuutoksissa

otimme sivistysvaliokunnassa tiukan kannan myös määräaikaisten työsuhteiden käyttömahdollisuuteen yliopistoissa

mutta vaikka selontekotyyppinen asiakirja on tärkeä voisi seuraavalla kerralla olla paikallaan toteuttaa vielä konkreettisemmin havaittuihin ongelmiin pureutuva poliittinen toimintaohjelma

katsoimme ettei esityksen perustelutekstissä mainittu alan vakiintunut käytäntö täytä työsopimuslain edellyttämää perusteltua syytä määräaikaiselle työsuhteelle

valiokunnan kannan mukaan yliopistoissa on jatkossa kiinnitettävä selvästi nykyistä enemmän huomiota määräaikaisuuksien käytön lainmukaisiin perusteisiin

ihmisoikeuskasvatuksen ja tiedotuksen määrää tulisikin lisätä

katsoimme myös että myös kehitteillä olevassa neliportaisessa tutkijanuramallissa on tarkkaan harkittava määräaikaisten palvelussuhteiden käyttömahdollisuus

sen vuoksi on erittäin surkeaa se että työttömien perusturvaa ei ole saatu riittävästi korotettua eikä toimeentulotukeen ole tehty riittäviä korotuksia

ja sen vuoksi pidän erittäin kovina niitä puheita joita täällä erityisesti kokoomuksen suunnasta saa kuulla että työtä kyllä on ja kaikki kyllä voivat mennä töihin ja sillä tavalla kohentaa omaa elämäntilannettaan

vihreät ovat suhtautuneet varauksellisesti hallitusohjelmaan kirjattuun ajatukseen määräaikaisesta kokeilusta jossa yliopistot ja korkeakoulut voivat hakea yksittäisille maisteriohjelmille lupaa kerätä maksua eu tai eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

tulisi painottaa sitä että kyseessä on voimassa oleva lainsäädäntö jonka toteutumisessa havaittavat puutteet on pantava merkille ja niistä tulee raportoida

sen vuoksi on hyvin tärkeää että tuloeroja kavennetaan oikeudenmukaisella veropolitiikalla sillä tavalla että verot säädetään maksukyvyn mukaan ja sitten toiseksi sillä tavalla että tehdään riittäviä tulonsiirtoja

edellytimme myös ettei kokeilu saa lyhyelläkään aikavälillä vaarantaa hyvin toimivaa opiskelijavaihtoa esimerkiksi vähentää ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrää

suomen sosiaali ja terveydenhuollossa on otettu käyttöön hoitotakuu jonka tarkoitus on turvata hoitoonpääsyä odottavien perusoikeudet ja jonka noudattamatta jättämisestä saa sakot

arvoisa puhemies

valiokunta katsoi että kokeilun onnistumisen kriteerit on päätettävä mahdollisimman pikaisesti ja että lukukausimaksun kokeilun tulokset on arvioitava kriittisesti ja vasta sen jälkeen päätettävä voidaanko kokeilua jatkaa vai ei

vastaavia mekanismeja tulisi ottaa käyttöön laajemminkin

ensisijaisena tavoitteena täytyy kuitenkin olla pikavippibisneksen täyskielto

valtion on kannettava vastuunsa ja säädettävä tiukemmin perusoikeuksia toteuttavien palvelujen sisällöstä ja huolehdittava siitä että niiden toteutumista valvotaan

ministeri lindström hallitus on selvästi löytänyt eksta asiantuntijan jota kuuntelee silloin kun on kyse pienipalkkaisten ihmisten työehtojen tai palkkojen heikentämisestä

esimerkiksi kouluterveydenhuollon tilaan pyritään puuttumaan asetuksen muutoksella jolla entistä tarkemmin säädetään siitä mitä kouluterveydenhuollon tulee pitää sisällään

on aika surullista lukea tätä hallituksen taustamuistiota jossa esitetään ensimmäisen sairauspäivän muuttamista siten että työntekijä joutuu sen itse maksamaan

ymmärrän myös että ministeristä on ikävä kuunnella kun oppositio kritisoi mutta se on tässä parlamentarismissa ja demokratiassa opposition tehtävä

pikavippejä ottavat tutkimusten mukaan etenkin työttömät yksinhuoltajat ja muut pienituloiset

tämä kertoo siitä että vippejä tarvitaan vähimmäistoimeentulon rahoittamiseen kuten ruuan ostamiseen ja puhelinlaskujen maksamiseen

kuten eduskunnan oikeusasiamies toteaa selonteon johdosta antamassaan lausunnossa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomelle antamat langettavat tuomiot sivuutetaan tässä raportissa hyvin lyhyesti

kyllä totuus on se että ensinnäkin kun starttirahat ovat loppu koko maasta ja ovat olleet loppu heinäkuusta lähtien meillä jää satoja ellei tuhansia yrityksiä syntymättä suomessa

kun kysymys on keskeisestä eurooppalaisesta ihmisoikeuksien valvontajärjestelmästä olisi kuitenkin syytä konkreettisesti selvittää miten on toimittu tuomioissa ilmi tulleiden asioiden muuttamiseksi

samoin palkkatukirahoilla pystytään työllistämään esimerkiksi osatyökykyisiä jotka ovat sitten paremmassa työkunnossa kun tämä lama toivottavasti jonain päivänä menee ohi

kun euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa tuomion on tarkoitus että kansallisella tasolla voidaan toimia jatkossa niin että estetään tai ehkäistään vastaavat rikkomukset tulevaisuudessa

pikaluottojen sijaan köyhimpien tulisi saada ruokarahat tarvittaessa sosiaalitoimistosta

viime lamassa säästettiin peruspalveluista

ihmisten perusoikeuksien toteuttamisen on syytä olla ensisijainen tavoite lainsäädäntöä ja budjettia suunniteltaessa

sosiaali ja terveysvaliokunta on tänä syksynä ainakin kolmessa eri lausunnossa ellei neljässä kiinnittänyt huomiota siihen että hallitusohjelmassa luvataan parantaa palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitusta työllisyysasteen nostamiseksi

itse ajattelen niin että tämä on hallitusohjelman tärkeimpiä lauseita juuri sen vuoksi että pienituloisilla ihmisillä pitää olla keinoja itse parantaa omaa elämäntilannettaan ja nostaa tulotasoaan

viimeisimpien tutkimustulosten mukaan päästövähennystavoitteiden saavuttaminen näyttää erittäin epätodennäköiseltä nykyisillä toimenpiteillä

ja sosiaaliturvan ja palkkatulojen yhteensovituksen parantaminen on ehdottomasti yksi niitä keinoja joita suomessa on lainsäädännössä käytetty aivan liian vähän jos vertaa esimerkiksi ruotsiin

kun perintäkirjeitä alkaa tulla postissa vähän väliä on tilannetta enää vaikea pelastaa

silloin on edessä ulosotto ja luottotietojen menettäminen eikä moni nuori valitettavasti ymmärrä mitä se merkitsee oman tulevaisuuden kannalta

vapaaehtoisilla päästövähennyksillä tätä suuntaa ei käännetä

tarvitaan sitovat kansalliset tavoitteet

jos lakialoite pikavippien täyskiellosta ei mene läpi täytyy pikaluottoja koskevaa lainsäädäntöä joka tapauksessa tiukentaa reilusti

arvoisa puhemies

ison britannian uraauurtava lakiesitys kansallisiksi pitkän aikavälin päästövähennysvelvoitteiksi tulee ottaa malliksi myös suomessa

eräs mahdollisuus olisi luoda positiivinen luottorekisteri jossa olisi tietokanta pikavipin ottaneista henkilöistä

lailla luotaisiin yli vaalikausien käyvää pitkäjännitteisyyttä ilmasto ja energiapolitiikkaan

samalla päätettiin että toimeentulotukilaki tullaan tällä kaudella uusimaan muun muassa siitä syystä että kunnissa toimeentulotuen soveltamiskäytännöt vaihtelevat on esimerkiksi paljon vaihtelua siinä huomioidaanko lasten kesätyöansiot tai stipendit toimeentulotuessa

ennakoivuus ja harkiten tehdyt vähennykset ovat myös elinkeinoelämän etu

lain säätämiselle oikea aika on samassa yhteydessä kun ilmasto ja energiapoliittinen selonteko ensi keväänä valmistuu

ilmastonmuutos on meidän aikamme tärkein poliittinen kysymys

ja kysynkin nyt ministeri huoviselta mitä tälle toimeentulotuen uusimiselle kuuluu

voidaanko tätä kautta vielä tämän hallituksen aikana parantaa lapsiperheiden asemaa

ilmastonmuutos on myös aikamme vakavimpia eettisiä kysymyksiä sillä kaikkein eniten ilmaston lämpenemisestä kärsivät maailman köyhät

ja kuten täällä on monessa puheenvuoroissa mainittu oikeusministeri onkin joulukuussa asettanut työryhmän valmistelemaan pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön muuttamista ja tämän työryhmän toimikausi päättyy tämän kuun lopussa

siksi onkin syytä kiittää polttava kysymys kansanliikettä sekä muita kansanliikkeitä ja ympäristöjärjestöjä ilmastoasian ponnekkaasta esiin nostamisesta ja päättäjille esitetyistä vakavista vaatimuksista

toivon tietysti että työryhmältä tulee hyviä ehdotuksia paitsi lainsäädännön kiristämisestä myös sosiaalisen luototuksen kehittämisestä

tässä valtioneuvoston selonteossa kehyksestä todetaan että ilmasto ja energiapoliittista strategiaa toteutetaan kehysten puitteissa ja että suomi varautuu osaltaan osallistumaan kööpenhaminan ilmastosopimuksen ja sen toimeenpanon kustannuksiin

suomi on kööpenhaminassa sitoutunut siihen että ilmastorahoitus on uutta ja lisää sitä rahaa muihin kehitysyhteistyörahoihin nähden

nyt kuitenkin ne jotka kehitysyhteistyön toteutumisesta tai lupausten toteutumisesta huolta kantavat ovat olleet erityisen huolestuneita siitä miten jatkossa pystytään huolehtimaan siitä että ilmastomuutoksen torjuntaan kehitysmaissa käytettävät rahat olisivat budjetissa eri momentilla kuin muu kehitysyhteistyö

eikö seuraavaan hallitusohjelmaan pitäisi kirjata että sosiaalitukien ja opiskelun yhteensovitusta parannetaan niin että opiskelu olisi aina kannattavaa

itse ajattelisin näin että jotta kehitysyhteistyötavoitteista pystytään huolehtimaan pitäisi pitää kiinni siitä hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta tai sitoumuksesta että suomi kansainvälisissä neuvotteluissa tuo esiin erilaisia innovatiivisia kehitysrahoituksen muotoja tai mekanismeja

eikö tällainen lainsäädäntöpumaska pitäisi heittää saunan pesään ja tehdä uusi lainsäädäntö joka mahdollistaa sen että ihminen voi aina opiskella elämäntilanteesta huolimatta

kysynkin valtiovarainministeri kataiselta miten tästä lupauksesta on pidetty kiinni

olen eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtajana erittäin iloinen siitä että viimein saatiin poistettua työmarkkinatuesta puolison tulojen tarveharkinta

se mikä minua kuitenkin huolestuttaa on se että toimeentulotuen käsittelyajat ovat monilla paikkakunnilla pidentyneet ja harkinnanvaraista toimeentulotukea saa erittäin harvassa paikassa nykyisin

tänään helsingin sanomat kertoi siitä että esimerkiksi vantaalla joudutaan monessa köyhässä perheessä olemaan kokonaan ilman ruokarahaa kun lakisääteiseen toimeentulotuen käsittelyaikaan ei siellä pystytä

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa kuitenkin luvataan että tällä kaudella tullaan selvittämään se miten voitaisiin parantaa erityisesti harkinnanvaraista toimeentulotukea

vihreä eduskuntaryhmä on tänään julkistanut kymmenen kohdan listan kansalaispalautteesta koottuja kysymyksiä elinkeinoministeri pekkariselle ja toivomme että ministeri ehtisi niihin vastata

kysyisin ministeriltä